perussuomalaiset ovat esittäneet niin että purkuputkea ei tule rakentaa ei edes ympäristövaikutusten arvioinnin kautta sillä tämä purku mahdollisesti ei vaikuta vain nuasjärveen vaan laajaan vesialueeseen ja päätyen aina perämereen asti

ongelma ei tietenkään näiltä osin poistu mutta se on kädenojennus kuitenkin niille elinkeinonharjoittajille jotka petovahingoista kärsivät

edustaja pekkarinen piti täällä harkitsevan filosofisen puheen siitä miten tähän on tultu askel askeleelta ensin kuusi valtiota hiili ja teräsyhteistyössä ja nyt olemme tässä

samoin metsäpolitiikan tulee säilyä ehdottomasti kansallisena ja tästä myös olemme esittäneet määrärahaa puuhuollon puutuotannon tukemiseen ja siihen että jatkamme edelleen sitä hyvää kestävää metsätaloutta ja metsän uusintamista joka on kuitenkin meille elinkeinoelämän merkittävä tukijalka

useat suomalaiset europarlamentaarikot ovat olleet niin sanotusti vallan ytimessä aloitteellisina esimerkiksi järjettömän kokouskäytännön purkamiseksi brysselin ja strasbourgin välillä

rekkarallia ei ole pystytty lopettamaan eikä näin ollen estämään muun muassa liikenteen aiheuttamia päästöjä ja niitä kustannuksia mitä kokouskäytäntö maksaa veronmaksajille miljoonia miljoonia ja yhteenlaskettuna ja alekkain se vuo sien saatossa tekee vielä enemmän euroja

arvoisa herra puhemies

tässä nykyisessä maatalouden kannattavuuskriisissä on merkillistä että lakia luopumistukijärjestelmästä muutetaan niin sanotusti kesken juoksun

koska pääministeri ei ottanut mietintöön kantaa saati lausunnon antaneiden valiokuntien mielipiteisiin haluan nostaa esille erityisesti maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon

tämä hallituksen esitys ei paranna maatalouden kannattavuutta koska tällä sidotaan nuoret nimenomaan nuoret maanviljelijät pääomavaltaiseen viljelyyn

miksi siis jättää hyvä käytäntö

uskoako todella sitä että tällä tavoin saadaan nuoria uskaltautumaan maatalouden harjoittajaksi kun jo nyt nykyisellä käytännöllä on saatu nuoria alalle

maatalouteen tarvitaan jatkuvuutta

arvoisa puhemies

myös hallintovaliokunta on antanut lausunnon koskien tätä kroatian liittymistä ja on kiinnittänyt hallinnonalansa mukaisesti huomiota kroatian toimiin maahanmuuton viisumipolitiikan rajaturvallisuuden järjestäytyneen rikollisuuden ihmiskaupan ja terrorismin torjunnan osalta joissa kroatian tulee saada jäsenyysvaatimukset päätökseen kohtalaisen pian liittymiseen mennessä ja nämä muodostavat sitten euroopan unionissa vapauden turvallisuuden ja oikeuden alan jossa unionilla onkin suuri vastuu näitten toimien valvonnassa ja toteuttamisessa varsinkin kun täällä on jo mainittu nämä huonot esimerkit bulgaria ja romania ennen kaikkea jotka ovat päässeet liian kevein perustein tai puutteellisen valvonnan ja kriteereitten vuoksi euroopan unioniin

puhumme tärkeästä asiasta eli osasta elintarvikeomavaraisuuttamme emme mistään irrallisesta yksittäisestä järjestelmän osasta

päätyykö velaksi maksettu byrokratia elinkeinoelämän ja kansantalouden hyväksi vai lopulta velkaisten pankkien pelastamisoperaatioiden kautta johonkin omaisuuden uusjakoon jossa pankkiirit naureskelevat hyväuskoisille valtioille

onhan käsittämätöntä että euroalueeseen on liitetty maita puutteellisten tilastojen perusteella ja että pankkien stressitestit näyttävät olevan lähinnä keskivertoa kesäteatteria

arvoisa puhemies

luopumistukijärjestelmässä on myös uhka peltojen ja tilojen pilkkoutumiselle ja tämä peltomaan pilkkoutuminen on aivan yhtä turhaa kuin metsienkin pirstaloituminen joita nyt sitten yhteismetsillä haalitaan yhteen

arvoisa puhemies

ollaan jättämässä jättinuorisotyöttömyyttä

menoja leikataan sektorilta kuin sektorilta mutta näyttääpä olevan yksi alue jossa määrärahoja lisätään todella rutkasti nimittäin nämä luonnonsuojelualueiden hankinta ja korvausmenot

minusta tuntuu että meillä ollaan suojelemassa jo kilpailukykymme hengiltä

olen ollut ymmärtävinäni eläneeni kansainvälisessä suomessa lapsuuteni vaikkapa kylmän sodan aikanakin olen opiskellut kieliä ja suomessa lienee ollut myös normaali hallinto ulkoasiainsuhteineen

hallintovaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen mitä edustaja gestrin otti esille elikkä taloustilanteeseen euroopan unionin alueella myös kroatiassa koska sekin on mielestäni seikka joka vaikuttaa hyvin paljolti muun muassa sisäiseen turvallisuuteen rajavalvontaan ylipäätään näitten asioitten resursointiin

eli sitä sumua piisaa niin kuin tässä edustaja heikkiläkin pohti että tästä voi muodostua pienten ja keskisuurten tilojen pakkolunastuslaki kuka tietää

me olemme kuulleet tänään maatalouden cap uudistuksesta jossa on uusi vihertämispykälä ja kuulimme myös maa ja metsätalousministeriltä että tämä ei ole suinkaan kannattavuutta suoranaisesti lisäävä vaan tällä näitä ympäristöarvoja halutaan lisätä

perussuomalaiset ovat jättäneet vastalauseen valtiovarainvaliokunnan mietintöön ja huomiota tulee mielestäni kiinnittää seuraaviin asioihin joihin täällä kyllä jo monessa puheessa on viitattukin

ja vielä lisätään näitä hankintamenoja

euroopan neuvosto on osaltaan mukana edistämässä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja on tärkeää että tämä parlamentaarinen toimielin valvoo koska se on portti monille euroopan unioniin pyrkiville maille ja minun tietoni mukaan balkanin maitten ongelma ei niinkään ole enää sotilaallinen vaan nimenomaan laaja korruptio ja myöskin niissä maissa jotka ovat tällä kynnyksellä koputtelemassa

pohjoisen tärkeä raaka aine puu uhkaa jäädä metsiin ja sitä myöten myös metsäteollisuus mutta monet muut sivuelinkeinot kärsivät entistä enemmän

myös edustaja mustajärvi olisi voinut kuulla samalla kun hän olisi kertonut kuinka meidän natura alueemme todellakin estää tätä jäämeren suunnan kauppaa venäjälle päin

on jo tiedossa ollut pitkään etteivät maatalouden tuottajahinnat ole kehittyneet viime vuosina ja esimerkiksi lihantuotantomme on jo monin osin kannattavuuskriisissä

samoin on tunnustettava että olemme ener giaintensiivinen maa asumisen ja teollisuuden puolesta ja kuitenkin meidän ilmastolle aiheutuvat päästömme ovat vain alle prosentti koko maapallon päästöistä

balkanin rauhan hintalapusta en käy edustaja wallinheimon kanssa kiistelemään mutta mielestäni olisi täysin perusteltua esitellä niitä laskelmia mitä kroatian liittyminen tulee vaikuttamaan suomen kauppataseeseen ja ylipäätään siihen onko mahdotonta käydä kauppaa ilman euroopan unionia

uudet ilmasto energia ja maankäyttösopimukset eivät saa ulottua suomalaiseen metsälainsäädäntöön

se tarjoaa vihreälle talouskasvulle alustan samoin kuin uusille elinkeinoille ja maamme käyttämiselle taloudellisesti ja alueellisesti tasapainoisesti

on äärimmäisen huolestuttavaa että energiaveroratkaisut jättävät kotimaisen bioenergian kehityksen junnaamaan paikallaan ja voivat jopa lisätä ruskohiilen käyttöä energian tuotannossa

otan jälleen kerran itävallan esimerkin ja muistutan että te vihreät olette olleet hallituksessa toisensa perään mutta missä ovat toimenne muussa kuin ympäristöhallinnon paisuttamisessa

arvoisa puhemies

lisään vielä tähän asiaan mistä edustaja leppä valiokunnan puheenjohtaja myös totesi että nämä uudet erityiset luontokohteet ovat liian tulkinnanvaraisia

me muhoksella todellakin vastustimme tätä kuntaliitosta ja näkisin aika suurena syynä myös siihen sen huhun minkä kuulin tänään täällä salissa että jossakin vaiheessa on ollut tarkoitus tätä viedä parlamentaarisesti eteenpäin

kyllä se olisi ehkä tuonut toisenlaisia tuloksia ja myöskin paras hanketta olisi voitu lähestyä myös strategisemmin ihan vaikka mitä täällä yritin kysyä ministeri virkkuselta niitten osakuntaliitostenkin myötä mutta en saanut siihen vastausta

maaseutuvaikutusten arvioinnin lisäksi esittäisin erillistä ruuhkautumisvaikutusten arviointia kun hallituksen keskittämistoimet ovat niin kovin voimallisia

perustelen tätä sillä että eri ikäiskasvatuksen ja näitten kasvatusmenetelmien vapauden lisääminen olisi jo turvannut sitä hyvää kehitystä mitä hallituksen esitys on todennut luonnon monimuotoisuudesta

mutta juuri demokratian näkökulmasta minäkin näitä kyseenalaistan koska maantieteellisesti on juuri sellaisia harakanvarvasalueita muhoksen syrjäisimmät kolkat tai edustaja alatalon mainitsema ylikiiminki

on hyvä että kaivostoiminnan ongelmista on keskusteltu ja pääsemme tasapainoon luontoarvojen ja kaivostoiminnan kanssa sillä niin kauan kuin ajamme autoilla kuljemme rautateillä tai kirjoitamme läppäreillämme tarvitsemme mineraaleja ja kaivannaisia

toistan vielä että meillä ei ole tällä hetkellä arviota siitä miten paljon metsää poistuu talouskäytöstä ja silloin puuraaka aine on pois meidän metsäteollisuudelta mekaaniselta ja kemialliselta puunjalostukseltakin

eli nykyinen lainsäädäntö niiltä osin olisi voinut säilyä aivan hyvin ennallaan ja olisi voinut katsoa rauhassa mitä nämä muutokset uudistuneitten metsänhoitomenetelmien kautta tuovat ja sen jälkeen ehkä olisi ollut syytä arvioida tilanne uudestaan

sen sijaan nuorten maakuntaan pohjois pohjanmaahan kohdistuvat ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen leikkaukset ovat kyllä suorastaan vääryys pohjoista kohtaan

edustaja lapintie ei ole paikalla mutta hän täällä kaipaili sikäli mikäli hän puhui pörssiverona transaktioverosta ja ihmetteli kuinka europarlamentaarikko sampo terho äänesti sitä vastaan

se lisää alueellista epätasa arvoa ja on koulutusmäärärahojen alikäyttöä

se lopettaa todennäköisimmin varainsiirtoveron suomesta siis oman veronkanto oikeutemme ja sikäli kuin finanssilaitoksen kotimaa on veron saaja kyllä reuna alueet kuten suomi jäävät silloin häviölle

edustajille katajalle ja heinoselle tiedoksi että kyllä minä kuntapäättäjänä tiedän että valtuustossa osataan keskustella ja olin jo edellisellä kierroksella mukana kun esimerkiksi suur oulua tai uutta oulua tehtiin selvitysmies arto kosken johdolla

kunnille tarjotaan hidasta eutanasiaa valtionosuuksien leikkausten myötä

kansanvallan rapautuminen voi johtaa myös kilpailukykymme heikkenemiseen jos alueellinen tasapaino järkkyy pahasti

ei varmaan niinkään kannata olla perussuomalaisista ja keskustalaisista valtuutetuista huolissaan nyt kun on monesta suusta kuultu että kokoomuslaiset valtuutetut useissa kunnissa vastustavat niin eikö kannattaisi heistä olla enemmän vuodessa ne

järvessä

minä

kim

tarkoittaa hyvää ja yhtä varmasti halua vastata jo musta itseäsi niin sanottu moneen kertaan tämän keskustelun toisin kuin sen edellisen välikysymyskeskustelun joka tehtiin siis sen perustan viemän sivulla oli

ja kuten edustaja soini allekirjoittamassani välikysymyksessä totesi reaalikorot ovat kriisimaissa vaihdelleet rajusti ja niin oli myös markan aikana

niin niin että keskustelun sävy on alueiden asema

ja suurin piirtein tiedetään vielä mitä tarvittiin siitäkin yhteinen näkemys tarvitaan vähän laajempia hartioita kantamaan vastuu bikinillä seudulla jossa

jos tämä huoltosuhde vähän heikki stemma luulee että vuosilta kierit samaa mieltä vähän eri puolille maata tarvitaan vähän erilaisia malleja metropoliitta leo lahti vähän erilainen ku mulla kaupunkiseudulle ja sitten taas haja asutusalueella riitti jossa edes ole työssäkäyntialuetta varmaan vaikea laittaa yhtiö on kestänyt ainoa ero löytyy nimenomaan tästä maakuntamallista ja kyllä mä toivoisin että kukaan ei tässä nyt niinku poteroihinsa menisi vain sitä mitä keinoja millä saa

rahoja jää kiinni tuottamattomiin kohteisiin ja verotulot jäävät entistä matalammiksi kun nimenomaan olisi tarve espanjassakin kasvattaa verotulopohjaa

edellisen hallituksen valtiovarainministeri katainen rauhoitteli suomen kansaa ettei amerikan lama tule eurooppaan pyrkien todistamaan ettei lama koske ainakaan suomea

tarvitsemme varmasti kaikki voimat tilanteen kääntämiseen

täällä salissa on puhuttu myös ennakkoluulottomuudesta ja esteiden purkamisesta uusien mahdollisuuksien löytämisestä ja näille voi sanoa että kyllä kiitos

imf ei sil on edellisiä kaksituhattaviisi kaksituhattaneljä meiltä kysytty kun tuotiin peltomäenmannisen malli ei siihenkään ollut kukaan sitoutunut ja sitten tuli toisenlainen paras koti casa lihan se aikamoista

edustaja korhoselle tiedoksi että kyllä minä myös nämä arvokkaat alueet haluan säilyttää ja tällä budjetilla ne aivan varmasti tulevat säilytetyiksikin mutta minä haluan että tämä maa ja metsätaloutta syyllistävä ympäristöpolitiikka saisi jo loppua

kuulimme eilenkin aluehallintolain selonteon käsittelyssä moneen kertaan kuinka myös valtionhallintomme kautta olemme muodostaneet suoranaisia esteitä talouskasvullemme kun itse ainakin näen että hallinnon tulisi olla osana taloutta tukemassa siis osa tulosta eli hyvä hallinto on osa julkisen talouden tasetta

minä edelleen palaan tähän vihertämisasiaan joka on tulossa euroopan unionissa cap uudistuksessa todella voimallisesti

elikkä kun valtiovarainministeri katainen rauhoitteli ettei lama tule suomeen eikö hän tiennyt vai käyttikö hän totuutta säästeliäästi

jos meillä ei tämä yhdyskuntarakenne pysy asuttuna koko maassa niin meillä on ihan turha niitä perinnebiotooppeja suojella enää

on todettu tutkimuksissa että se vähentää kahden tuhannen asukkaan kunta on on tehokkain palveluiden järjestämisen kannalta ja riittävän suuri kokonaisuus tähän

tai voidaan suojella näitä vanhoja mutta uusia perinnebiotooppeja ei tule koska maatalous loppuu suomenmaasta